useat edustajat ovat täällä ottaneet puheeksi sen että nämä suorittamatta jääneet jälki istunnot pitäisi istua tai muulla tavoin suorittaa ennen vaikkapa päästötodistuksen saamista

olisi ihan hyvä että lapset ja nuoret oppisivat siihen että velvoitteet pitää hoitaa alta pois ennen kuin todistuksia ja palkintoja saa mutta tällä on myös varjopuolensa

minulla oli mahdollisuus tänään päivällä keskustella ministeriön valmistelevien virkamiesten kanssa ja he olivat todellakin pohtineet myöskin tämän asian ottamista mukaan tähän lakiehdotukseen mutta perusteluna miksi näin ei tehty oli se että usein ne nuoret joilla näitä suorittamattomia jälki istuntoja on ovat niitä jotka ovat helposti myös nuorisotakuun piirissä ja jos nyt otettaisiin käyttöön sellainen järjestelmä että todistusta ei saa ennen jälki istuntoja niin saattaisi olla että nämä nuoret jäisivät kokonaan ilman päästötodistusta ehkä jopa koko loppuelämäkseen ja näin ollen heidän jatko opintokelpoisuutensa toiselle asteelle saattaisi jäädä pahimmassa tapauksessa kokonaan puuttumaan

arvoisa puhemies

meidän valiokuntamme mielestä tämän keskuksen keskeisiä tavoitteita tuleekin olla arviointitoiminnan ja sen vaikuttavuuden vahvistaminen

onkin välttämätöntä että arviointi ei jatkossa irtaudu näistä kansallisista koulutuspoliittisista tavoitteista ja painopisteistä liikaa vaan on tärkeää että tämän keskuksen työn vaikuttavuus edellyttää toimivia yhteyksiä koulutuksen keskeisiin sidosryhmiin

tärkeää on myös se että kun tätä kansallista koulutuksen arviointikeskusta perustetaan huolehditaan samalla siitä että uudistuksella vahvistetaan suomalaisen koulutuksen arviointikulttuurin hyvää kansallista ja kansainvälistä arvostusta että nykyisten kolmen arviointiyksikön vahvuudet ja osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön

jos hanke toteutetaan kolmessa vuodessa maksaa se enemmän ja vastaavasti jos hanketta pitkitetään tuosta kolmesta vuodesta niin kuin nyt ollaan tekemässä viiteen vuoteen maksaa sekin enemmän

arvoisa puhemies

suomeen voidaan perustaa jopa kaksikymmentä uutta kaivosta koska maamme läpi kulkeva fennoskandian kilpi on osoittautunut yhdeksi euroopan merkittävimmistä mineraalikeskittymistä sisältäen nimenomaan uuden elektroniikkateollisuuden tarvitsemia metalleja

myös maakunnan kehittämisen näkökulmasta kolme vuotta olisi parempi

rahat riittäisivät pidemmälle tällä tavalla

yhtenä syynä on viime hallituskaudella pikavauhdilla läpi viety aluehallintouudistus jossa ympäristöhallinto jäi marginaaliseen asemaan kun ympäristökeskukset lakkautettiin ja elinkeino liikenne ja ympäristöasiat alettiin käsitellä saman keskuksen sisällä

herääkin kysymys voivatko ympäristöasiat näin olla aivan riippumattomia taloudellisesta päätöksenteosta

jälkiviisaus on viisauden lajeista imelin mutta talvivaaran tilannetta silmällä pitäen ympäristöhallinnon marginalisointi on konkretisoinut nämä pelot erittäin vakavalla tavalla

lupa ja valvonta asiat pitäisi muutenkin siirtää paikalliselta ja aluehallinnon tasolta ylemmäs jotta voidaan turvata riippumattomuus ja tarvittava asiantuntemus vaikkapa kemiallisissa prosesseissa joita tämä valvonta ja lupien antaminen vaatii

varsinaiseen ympäristölupakäsittelyyn ja jo vakiintuneen toiminnan jälkivalvontaan verrattuna uusien kaivosten rakentaminen kestää useita vuosia jolloin valvonta vaatii kolme tai neljäkin kertaa enemmän resurssipanosta kuin vakiintuneen toiminnan aikainen valvonta

olisikin pelkästään kohtuullista että ympäristölupa ja valvontamaksuja korotettaisiin sellaiselle tasolle että ne korvaavat täysimääräisesti niiden laadinnan aiheuttamat henkilöstökulut

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät pitävät osaltaan talouden pyörät pyörimässä ja me tarvitsemme myös heitä lisää

itsensä työllistäjät kuten esimerkiksi yksinyrittäjät freelancerit apurahoilla elävät tutkijat ammatinharjoittajat aina hierojista putkimiehiin ovat usein varsin haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla

yhteiskunnallisen tasa arvon lisääminen parantamalla esityksen mukaisesti maahanmuuttajien ja vieraskielisten valmiuksia opiskella lukiossa on erittäin tärkeä tavoite

tiedämme hyvin että pelkän perusasteen varassa olevien ihmisten työura on kymmenenkin vuotta lyhyempi kuin niillä jotka ovat suorittaneet toisen asteen koulutuksen

asia liittyy osittain sosiaaliturvaan mutta myös muihin asioihin

onko hallitus miettinyt hallintokuntarajat ylittävää yrittämisen kannusteisiin ja turvaan liittyvää kokonaisuudistusta

nyt kun on käsittelyssä tämä mahdollisuus myöskin lukiokoulutukseen tähtäävään valmistavaan koulutukseen niin se on todellakin tärkeä osa meidän koulutuksen jatkumoa ja edistää osaltaan maahanmuuttajan valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa yhdenvertaisesti

tämä on todellakin erittäin hyvä asia ja tulee osaltaan parantamaan maahanmuuttajien integraatiota tässä yhteiskunnassa

meidän onkin rakennettava alan toimintaympäristöä sellaiseksi että tavoitteet uusiutuvan energian tuotantomääristä on mahdollista saavuttaa kansantaloudellisesti kestävällä tavalla

tässä käsillä olevassa esityksessä pyritään edistämään tuulivoimarakentamista pieneltä osin siltä osin kuin sitä ovat hidastaneet puolustustekniset seikat

kysyisinkin ministeri ihalaiselta

onko hallitus ensi vuoden budjetissaan miettinyt ratkaisuja näihin ongelmiin esimerkiksi ruotsin mallin mukaisesti siten että jos yritys ei lähdekään toimimaan niin voisi sitten joustavasti päästä takaisin työttömyysturvan piiriin

mitkä ovat ne toimenpiteet joilla me suomessakin pärjäämme vaikka globaalissa maailmassa kilpailu on kovaa ja tuntuu että kaikki työpaikat karkaavat sinne ulkomaille

transitotulojen menettäminen väylämaksujen takia on tällä hetkellä uhkana

ilman väylämaksujen tuomaa rasitetta suomen kautta kulkevan transitoliikenteen määrä ja sitä kautta verotulot voisivat kasvaa huomattavasti koska kilpailu itämeren satamien kesken kiihtyy

suomen kanssa tästä kilpailevissa baltian maissa ja venäjällä transitoliikenne onkin nostettu strategiseen ja keskeiseen rooliin

arvoisa puhemies

tätä luottamukseen ja sopimiseen perustuvaa tapaa ratkaista ongelmat ei pidä heittää romukoppaan sillä tällä tavalla luottamuksella ja yhteistyöllä olemme onnistuneesti voineet kehittää suomalaista yhteiskuntaa tähänkin asti

näin tapahtui myös viime hallituskaudella kun vaikeiden ratkaisujen keskellä lähes kaikki merkittävimmät kestävyysvajetta korjaavat ja kilpailukykyä vahvistavat uudistukset saatiin aikaan nimenomaan kolmikantaisen yhteistyön tuloksena

tätä taustaa vasten eräiden hallituspuolueiden puheet siitä että konsensuksen aika on ohitse eivät tunnu hyvältä

maailma ympärillämme muuttuu automatisaation digitalisaation robotisaation ja kaiken uuden edessä ja on selvää että meidänkin pitää muuttua sen mukana oli sitten kyse koulutuksesta tai sosiaali ja terveyspalveluista

tuntuu että työnantajia kuullaan mutta työntekijäjärjestöjä kuullaan vasta kun työntekijät jalkautuvat kaduille mielenilmauksiin

arvoisa puhemies

suomea ollaan nyt muuttamassa hyvinkin nopealla aikataululla ilman vaaleissa saatua valtakirjaa jonkinlaiseksi markkina suomeksi

olemme erittäin vaikeassa taloustilanteessa ja samalla myös pakolastilanteen tuomien haasteiden keskellä ajautuneet lyhyessä ajanjaksossa luottamukseen ja yhteistyöhön pyrkivästä politiikasta syyttelyn syyllistämisen ja vastakkainasettelun tielle

tästä ei yksikään hallituspuolue kertonut vaaliohjelmassaan ja tähän kehityssuuntaan me sosialidemokraatit emme voi olla menossa

poliittisessa keskustelussa maalataan synkkiä pilviä taivaalle ja keskitytään niukkenevan kakun jakamiseen sen sijaan että mietittäisiin sitä mistä uutta kasvua ja uutta valoisaa tulevaisuutta voidaan löytää

ihmisten valinnanvapaus on sote uudistuksessa hyvä asia mutta markkinoiden ja terveysbisneksen ylivalta ei kuitenkaan sitä ole

miksi ihmeessä hallitus muuttaa hyvin toimivan ja kansainvälisesti vertailtunakin kustannustehokkaan mallimme yhtiömuotoiseksi demokraattisen valvonnan ulottumattomiin

yhtiöittäminen voi tehdä palveluista myöskin vaikeasti hallittavia

ihmiset kokevat nyt tulleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti

nimenomaan tavoitteena piti olla yhtenäiset palveluketjut ihmisten parempi hoitoon pääsy ja muun muassa niiden suurien terveyserojen kaventaminen

viennin vahvistamiseen kotimaahan suuntautuvien investointien lisäämiseen tuottavuuden ja työllisyysasteen nostamiseen tai osaamisen vahvistamiseen

paketin mukanaan tuoma ostovoiman heikentyminen koulutus ja työllisyyspanostusten huomattava vähentäminen ja epävarmuuden ilmapiiri lisäävät työttömyyttä eivätkä vie suomea kasvu uralle

pienituloiset ja keskiluokka on laitettu hallituksen kovan oikeistolaisen politiikan maksumiehiksi samalla kun hyvätuloisille annetaan mahdollisuus osallistua hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen hyväntekeväisyydellä

pakon ei pitäisi kuulua yhteiskunnalliseen päätöksentekoomme

paikallisen sopimisen jonka lisäämiseen hallitus pyrkii ja jota itsekin lämpimästi kannatan pitää aina olla tasaveroista ja tuoda jotakin hyvää molemmille sopijapuolille

päätös savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta aiheuttaa yhteiskunnalle kymmenien miljoonien eurojen välittömän laskun yliopistokampuksen ja opiskelija asuntojen alasajona

niin kuin edustaja ihalainen ryhmäpuheenvuorossaan totesi työmarkkinapolitiikan soisi säilyvän ensisijaisesti taito eikä voimalajina

suomessa on alueellisesti riittävän laajalla opettajankoulutusverkostolla pystytty turvaamaan pätevien luokanopettajien saatavuus myös maakuntien suomessa

samalla maakunnallisissa toimipisteissä on pystytty esimerkiksi helsingin yliopiston opettajakoulutukseen verrattuna sekä nopeammin että myöskin kustannustehokkaammin kouluttamaan luokanopettajia omien alueiden lisäksi myös pääkaupunkiseudulle

suomessa ei missään muualla kouluteta yhtä laaja alaisesti eri opettajia lastentarhan luokan ja aineenopettajat samassa yksikössä siten että jo opiskeluvaiheessa eri koulutuksissa olevat opiskelevat läheisessä yhteistyössä samoilla opintojaksoilla

tämä onkin erityisen tärkeää sillä me olemme juuri tänä keväänä sivistysvaliokunnassa kuulleet opettajankoulutuksesta ja asiantuntijat ovat todenneet että juuri näitä kaksoiskelpoisuuden omaavia opettajia tarvitaan erityisesti kun yhtenäinen peruskoulu yleistyy

opettajankoulutusyksiköllä on savonlinnan kaupungille myös erittäin suuri aluetaloudellinen vaikutus

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talousarvio antaa hyvät eväät hyvän alun eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen työllisyyden parantamiseen ja ennen kaikkea julkisen talouden tasapainottamiseen aivan niin kuin kansalaiset vaaleissa halusivat

erityisen hienoa on että pystymme tähän samaan aikaan valtiontalouden tasapainottamisen kanssa kohentamaan myös heikommassa asemassa olevien tilannetta parantamalla perusturvaa ja suuntaamalla veroja maksukyvyn mukaan eli siis saamme aikaan enemmän robinhoodia eikä toisinpäin niin kuin oppositio täällä väittää

olisiko tähän vielä jotain edustaja tossavainen a

arvoisa puhemies

tulkoon nyt vielä kertaalleen todetuksi koska jatkuvasti täällä salissa muuta väitetään että tämän kovasti siteeratun valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan ensi vuoden valtion talousarvion tulonjakovaikutukset ovat kokonaisuutena seuraavat

välittömän verotuksen muutoksista tuloeroja kaventavat eniten perusvähennyksen korottaminen sekä osinko ja pääomaverotuksen kiristyminen